erittäin merkittävänä asiana on tarkoitus käynnistää pitkäaikaistyöttömien kuntakokeiluun osallistuvissa kunnissa kolmen vuoden työllistymisrahakokeilu joka tarkoittaa yhden kuukauden työmarkkinatuen suuruisen summan maksamista työllistyvälle pitkäaikaistyöttömälle joka ottaa vastaan vähintään kolme kuukautta kestävän työn

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysvaliokunnan lausumaehdotuksessa ehdotetaankin työllistymisbonuksen laajentamista seuraavassa vaiheessa koskemaan myös palkkatuettua työtä

mutta meillä on aina ollut näitä niin sanottuja paperittomia henkilöitä ja heitä tulee aina varmaan olemaankin ja tämä lakiesitys selkeyttää tällä hetkellä hyvin vaihtelevia käytäntöjä eri puolilla suomea

monessa kaupungissa tätä toimintaa järjestetään tällä hetkellä salaa ammattihenkilöiden vapaaehtoistyönä ja pidemmän päälle tämä on kestämätön tilanne

terveydenhuollon ammattilaisten tehtävänä ei ole huolehtia maahanmuuttopolitiikasta vaan antaa sitä tarvitseville se välttämätön hoito jota hoitoon hakeutuvat ihmiset tarvitsevat

alkoholijuomien käyttö on siirtynyt jo tällä hetkellä anniskeluravintoloista yhä enemmän koteihin sekä muihin tiloihin ja tilaisuuksiin

suurimpia haasteita tulevaisuuden sosiaali ja terveyspalvelujen ja erityisesti ikäihmisten palveluiden kannalta ovat muistisairauksien hoidon ennaltaehkäisy sairauden varhainen diagnosointi asianmukainen hoito ja kuntoutus

positiivista on se että täysin raittiiden nuorten määrä on hiukan lisääntynyt ja humala ja alkoholikielteisyys on nuorten joukossa osittain lisääntynyt

arvoisa puhemies

edustajat kiljunen ja haatainen ottivat täällä esille eläkkeensaajien asumistuen leikkaukset ja huolimatta hallituksen lupauksista vähentää näitä leikkauksia nämä leikkaukset tulevat johtamaan toimeentulotuen käytön kasvuun pienituloisten eläkeläisten keskuudessa

toimeentulotuen pitäisi aina olla viimesijainen toimenpide vaikeassa elämäntilanteessa mutta nyt on riskinä että kymmeniätuhansia pienituloisia eläkeläisiä joutuu pysyvän toimeentulotuen piiriin

mutta kaikkein eniten minä olen huolissani niistä eläkeläisistä jotka ovat tulleet minulle suoraan sanomaan että he eivät muuten toimeentulotukea tule hakemaan mieluummin he tinkivät lääkkeistä tai ruuasta koska se on heille niin vaikea asia

arvoisa puhemies

mutta tässä puheenvuorossani puutun vain yhteen ajankohtaiseen asiaan johon myöskin oikeusasiamies kertomuksessaan puuttuu eli ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden kaltoinkohteluun

yhteenvetona voidaan todeta että alkoholinkäyttö aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä varmaan käyttäjälle itselleenkin mutta myös hänen läheisilleen

ilmiön pois kitkemiseksi on tehtävä kaikki voitava

toivoisinkin että puhuttaessa lasten tilanteesta näkökulma ei olisi kotihoitopäivähoito akselilla vaan siinä visiossa mikä meillä on varhaiskasvatuksen tavoitteista mitkä ovat tavoitteemme perheen hyvinvoinnissa ja siinä miten yhteiskunta voisi aidosti tukea vanhempia kasvatusvastuussa

sosialidemokraattien mielestä suomalaista laadukasta päiväkotijärjestelmää ja sen rinnalla tarvittavia kodinomaisen hoidon muotoja pitää kehittää niin että ne tarjoavat eri tilanteissa oleville perheille aidon valinnan mahdollisuuden mutta tukevat samalla kotona lapsiaan hoitaneiden vanhempien paluuta työelämään nykyistä joustavammin

nämä toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ja viime vuosina yhä useammat kansalaisetkin ovat vaatineet alkoholipoliittisten rajoitusten tiukentamista

kaltoinkohtelu on yleisempää haavoittuvassa asemassa olevien potilaiden kuten muistisairaiden mielenterveyspotilaiden ja kehitysvammaisten hoitotyössä

tässä lakiehdotuksessa ehdotetaan alkoholin anniskelusta säädettyjen lakien tarkempaa noudattamista niin ettei poikkeuslupia myönnettäisi sellaisiin tilaisuuksiin ja paikkoihin joissa on lapsia ja nuoria

osittaista hoitorahaa tulee korottaa ja luoda ta loudellisesti kannustava osa aikaisen kotihoidon malli niin että lyhennetyn työpäivän ja keikkatöiden tekeminen olisi taloudellisesti mahdollista

erityisesti muistisairautta sairastavan hoitotyössä tämä on ehdottomasti liian vähän sillä läsnäolo on muistisairaiden hoidossa kaikkein tärkeimpiä ja tehokkaimpia haasteellisen käyttäytymisen hoitokeinoja

muistisairaiden hoitotyössä tarvitaan hyvin koulutettua henkilökuntaa ja erityisosaamista sillä muistisairautta sairastavan kohtaamiseen tarvitaan erityistaitoja

esimerkiksi lääkkeettömien hoitokeinojen käytöstä haasteellisen käyttäytymisen kohtaamisessa on hoitoyhteisöissä yleensä ihan liian vähän tietoa ja siksi ajaudutaan rauhoittavien lääkkeiden turhaan käyttöön ja se voidaan sisällyttää kaltoinkohtelun sisälle

monet sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset haluaisivat palata töihin aikaisemmin mikäli työelämä olisi joustavampi ja työntekijöillä olisi mahdollisuus tehdä osa aikatyötä

kaltoinkohtelu on todellinen ongelma

arvoisa puhemies

olen samaa mieltä edustaja filatovin ja edustaja pekkarisen kanssa siitä että selonteon yksi suurimmista ongelmista on tutkimustiedon puutteellisuus

toivottavasti oikeusasiamies tekee omalta osaltaan kaikkensa tämän ilmiön kitkemiseksi ja tämä esillä oleva kertomus antaa erittäin hyviä lähtökohtia keskustelun jatkamiselle tästä tärkeästä asiasta

käytännössä kunnat eivät ole nyt varautuneet siihen että kotihoidon tuella olevat lapset isolla joukolla siirtyisivät osa tai kokopäiväiseen päivähoitoon

lopuksi arvoisa puhemies muistiliiton puheenjohtajana katson velvollisuudekseni ottaa kantaa yhteen sanaan jonka huomasin kertomusta lukiessani

siksi on välttämätöntä että kotihoidon tuen kehittämistä ei tehdä vain työllisyysasteen nostamisen ehdoilla vaan se liitetään tiukasti arvokeskusteluun varhaiskasvatuksen merkityksestä ja tavoitteista suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

työelämä ja tasa arvovaliokunnan monet asiantuntijatkin myönsivät tai valiokunnan kuulemisissa monet asiantuntijatkin myönsivät että tutkimustiedon puutteellisuuden takia on hankala varmuudella ottaa kantaa näihin muutoksen vaikutuksiin

suren kuitenkin sitä että käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi pohjois karjalassa sitä että joensuun ulkopuolelta on erittäin vaikea tulla valituksi eduskuntaan tai saada edes ehdokkaita

koska tätä tutkittua tietoa näistä asioista on nyt niukasti ja kuitenkin näissä tehdyissä selvityksissä epäkohtia on ilmennyt muun muassa työntekijöiden ja pienyrittäjien työskentelyolosuhteissa ja jaksamisessa on tämän lain toimeenpanon seurantaa jatkettava ja hankittava asiasta luotettavaa tutkimustietoa ja tarvittaessa tiedon perusteella ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin

omassa maakunnassani pohjois karjalassa on ollut erittäin myönteinen kehittämisvire tämän asian suhteen ja olemme jo erittäin pitkällä myöskin oman mallin rakentamisessa

olemme keskustelleet muistiliitossa sairastuneiden kanssa tästä asiasta lukuisia kertoja eivätkä he halua olla dementoituneita tai ainakaan dementtejä

olemme tottuneet tekemään edunvalvontatyötä yhdessä

innostus kuitenkin lopahti hiukan viime viikolla kun nämä rahoituslaskelmat julkaistiin koska näiden julkaistujen laskelmien mukaan suurin osa pohjois karjalan kunnista on suuria häviäjiä

olenkin todella pettynyt siihen miten tässä asiassa maakuntien ääni tuli niin huonosti kuuluviin

meidän on ollut vähän vaikeaa ymmärtää miten voi olla mahdollista että ikääntyvään ja paljon sairastavaan maakuntaamme valtion taholta tuleva rahoitusosuus pienenee ja menot nousevat

en ennättänyt tutustua tähän lakiesitykseen kovin perusteellisesti ja siksi en pysty kovin syvällisesti ottamaan kantaa tähän lakiesitykseen mutta esityksen tavoitteet ovat kyllä erinomaiset

sosialidemokraattien tavoitteena on kehittää työelämään uusia perheen ehdoilla joustavia malleja sekä huolehtia kunnissa joustavista riittävistä ja laadukkaista lapsiperheiden palveluista jotka mahdollistavat perheille todellisen valinnan eri hoitomuotojen välillä

toivottavasti tämä tilanne muuttuu ja niin uskonkin ministerin puheenvuoron perusteella käyvän kun sitten nämä sote alueiden lopulliset budjetit saadaan tehtyä

ilmaisen kuitenkin huoleni siitä ettei kaikkia digitaalisia palveluja ole suomessa perinteisesti kehitetty asiakaslähtöisesti vaan nimenomaan teknologia edellä

kysyn vielä ministeriltä

arvoisa puhemies

edustaja grahn laasonen nosti esille erittäin tärkeän asian puheenvuorossaan eli olen samaa mieltä siinä että pienet vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt ovat vaikeuksissa näiden hakemusten tekemisissä sillä hakemusten tekeminen vaatii joskus jopa ihan ammattimaista osaamista

arvoisa puhemies

digitaaliset palvelut ovat hyvin harvoin esteettömiä ja siitä erityisesti annan kiitoksen tässä lakiesityksessä että täällä on huomioitu tämä digitaalinen esteettömyys ja tässä on ollut valmistelussa mukana myös esteettömyyden asiantuntijoita

jos asiakas tai potilas on tyytymätön saamaansa hoitoon tai hoivaan niiden laatuun tai muuhun kohteluun niin hän voi tehdä muistutuksen toimintayksikköön tai kantelun valvontaviranomaisille

toiseksi kysyn ministeriltä miten hän näkee täällä esille otetun vaikuttavuuden arvioinnin eli voisiko järjestöjä velvoittaa vaikuttavuuden arviointiin ja pitäisikö siihen osoittaa ihan rahoitusosuutta tässä hankerahoituksessa

muutos tähän nykyiseen lainsäädäntöön olisi se että valvontaviranomainen valvira tai aluehallintovirasto voisi siirtää sille tehdyn kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena toimintayksikössä

meillähän on semmoinen tilanne että esteettömyydestä puhutaan paljon mutta hyvin harvoin muistetaan että esteettömyys tarkoittaa kaikkien aistien esteettömyyttä ja esimerkiksi digitaalisuutta kehitettäessä tämä asia on usein jäänyt lapsipuolen asemaan

jatkossa viranomaiskäsittelyyn otettaisiin suoraan ainoastaan vakavat asiat kuten epäilyt vakavasta virheestä ammattitoiminnassa ja muut vastaavat

arvoisa puhemies

sähköiset palvelut ja digitalisaatio on erinomainen ja kannatettava asia jota on systemaattisesti kehitettävä ja vietävä yhteiskunnassamme eteenpäin

tämä on erittäin hyvä lakiesitys ja tässähän korostetaan myös sitä että tämän muistutuksen voi tehdä suullisesti mutta vastaus pitää antaa aina kirjallisesti ja toimintayksikköjen olisi tiedotettava aktiivisesti asiakkaille ja potilaille muistutusmenettelyn käytöstä

mutta tämän rinnalla usein unohtuu etteivät sähköiset palvelut voi korvata aina henkilökohtaista palvelua ohjausta ja neuvontaa

eilen täällä salissa puhuttiin työttömyyden hoidosta ja työllisyystoimista ja nyt esimerkiksi te toimistothan ovat lisänneet huomattavasti sähköistä asiointia ja tämä on tarkoittanut myös henkilöresurssien vähentämistä

tämä kysymys on tällä erää käsitelty sorvakysymysedustaja mäkisalo ropponen arvoisa puhemies

lisäksi epäselvää voi ainakin aluksi olla se mikä on muistutuksen ja niin sanotun normaalin palautteen välinen ero

tämän johdosta edes nuoret vasta valmistuneet henkilöt eivät välttämättä pääse henkilökohtaisen avun ja tuen piiriin

tarkoitan tällä sitä että ymmärtävätkö asiakkaat ja erityisesti toimintayksiköt milloin kyseessä on niin sanotusti normaali palaute ja milloin taas hiukan vakavampi tapaus kuten muistutus

arvoisa puhemies

minun mielestäni nuoret jätetään jopa heitteille sillä nuorilla ei ole työmarkkinaosaamista ja kokemusta eivätkä he pysty ilman ohjausta toimimaan työmarkkinoilla tai toimimaan verkossa työnhakijoina vaikka heillä on erinomaiset tekniset taidot ja muuten kyky toimia digitaalimaailmassa

erilaiset oppijat eivät tarvitse tukiopetusta tai erityisopetusta vaan he tarvitsevat erilaisia opetusmenetelmiä

erilaisten oppijoiden tunnistamisessa on vielä puutteita eikä opettajilla ole välttämättä riittäviä valmiuksia vastata näiden erilaisten oppijoiden tarpeisiin

tämä saattaa johtaa siihen että oppilaan ja opiskelijan oppimistulokset huononevat ja pahimmillaan tämä voi johtaa oppimispolulta putoamiseen ja jopa syrjäytymiseen

näissä tilanteissä pelkät sähköiset palvelut eivät riitä ja tämä pitäisi aina tässä sähköisten palvelujen kehittämisen rinnalla muistaa